meikäläinen joka ei ole siellä koskaan käynyt ja on vaan kirjallisen lähteen varassa ihmettelee hirmuisesti sellaista asiaa että miksi jos somalimaassa on aika rauhallista ja puntmaassa on jopa toimiva vankilalaitos vai mitenkä se oli somaliassa kaikki on päin seiniä

nämä asiat ovat tietysti otetut huomioon siinä prosessissa joka on tuottanut kaksi erittäin hyvää mietintöä eduskunnan arvioitavaksi

otetaan tyypillisenä esimerkkinä oulu johonka ollaan nyt mainoslehtisten mukaan rakentamassa ekovoimalaa ja jonka suunnittelijat suuret konsulttiyhtiöt ilmoittivat että sinne täytyy saada näin ja näin ja näin paljon jätettä ja sitten ollaan ihan siinä marginaalissa kannattaako se jätteenpoltto vai ei ja se ekovoimala vai ei

tämä mahdollisuus on tämän virka apusopimuksen luettelossa sivussa mainittuna mutta ei siinä näytä tapahtuvan yhtään mitään

ensimmäinen ja vallankumouksellisin vaatimus on kaikkinainen jäljitettävyys elikkä alkuperämaininnan saaminen kaikkiin vähittäiskaupassa oleviin elintarviketuotteisiin

ex ministeri kuvasi hesarin kirjoituksessaan minkälaista oli käydä mogadishussa kun oli jännitys huipussaan

minusta on aivan mainiota että nyt analysoidaan nämä asiat tarkemmin ja syvällisemmin ja ed

oli aika jännittävää kun pari vuotta sitten saksan elinkeinoelämän keskusjärjestö lasketutti sen kuinka paljon se ministerinkin viittaama subventio tuulimyllytuotannolle ja muulle uusiutuvan energian tuotannolle on ollut syöttötariffin kautta saksan kansalle ja muille sähkön käyttäjille

niissä konsulttiselvityksissä ei ole mitään siitä hitustakaan mitä arvoisa ministeri äsken esitteli hallituksen esityksen perusteluina eikä siitä mitä tänne on kuvattu

elikkä siis miksi ei sieltä somalimaasta käsin pystytä operoimaan tavallaan ostamaan ystäviä sille että siellä somaliassa pärjättäisiin

se vaatimus on kova se on hirmuisen kova mutta se on täysin oikeutettu ja sen eteen pitää tehdä kaikki voitava

olen lukemattomia kertoja keskustellut tuottajiemme ja käsikirjoittajiemme kanssa ja sen ed

ja kuinka monipuolisesti voidaan tarkastella näitä asioita ja päätyä silloin yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ratkaiseviin hyviin tuloksiin ja siinä suhteessa minä todella toivon että tämä ei ole vaan vinkki tuleviin hallitusneuvotteluihin vaan tämä lakialoite johtaa lainsäädäntöön

sen mallinhan pitäisi olla sillä tavalla että vain se rejekti siis se mitä mihinkään muuhun ei voida hyötykäyttää sinne menee

olisi nimittäin jos ei muu auta sillä tavalla että vähittäiskaupassa meillä olisi rinnakkain kaksi hyllytilaa

kallion mainio puheenvuoro provosoi käyttämään lyhyen puheenvuoron

hän kaipasi läpinäkyvyyttä näihin asioihin

toisessa hyllytilassa olisivat ne joista päästään jäljittämään alkuperä ja vieressä olisivat ne joissa sitä mahdollisuutta ei ole siis niistä tuotteista mitä siinä hyllyssä on

kiinnitän yhteen yksityiskohtaan vaan tässä vastauspuheenvuorossani huomiota ja se on tämä uraania ja toriumia koskeva erikoisvaatimus vähän tarkemmasta sääntelystä

siitä asiasta ei voi olla muuta kuin yhtä mieltä että läpinäkyvyyttä tarvitaan

sitten hän moitti hallitusta siitä että tälle niin sanotulle elvytyspolitiikalle niin ymmärsin ei ole eräänlaista exit strategiaa eli poistulo strategiaa kehitelty

tässä suhteessa toivoisin todellakin sitä että näihin asioihin paneuduttaisiin vähän enemmän ja tarkemmin eivätkä nämä selonteot olisi olleet niin kuin olen aikaisemmin käyttänyt sanontaa armeijan kalustoluetteloa

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri oliko silloin kun tätä kaivoslakia hallituksen esityksen muotoon viimeisteltiin esillä se että talvivaaran kaivos itse asiassa onkin uraanikaivos

ja juuri se porukka joka on ollut aika tavalla huolissaan suomen ampumarataverkoston säilymisestä

ja huom

se luku tuli siis nimenomaan elinkeinoelämän järjestön selvityksen perusteella siinä ei siis voi olla tarkoitushakuisuutta

hyvin laaja alaisesti täsmäpolitiikkaa teillä

arvoisa puhemies

mikä koskee tätä viimeksi mainittua asiaa niin kyllähän asianlaita niin on että hallitus reilusti ilmoitti budjetin kehyksen yhteydessä että se on mekanistinen kaikkien muitten vuosien osalta paitsi ensi vuotta koskien

tiusaselle

meidän perälläkin tuolla vanhan oulun läänin alueella on kannettu huolta joka ikisestä ampumaradasta ja nyt löytyykin tavallaan eduskunnasta viesti että se verkosto on säilytettävä ja pidettävä kunnossa

kun keskustelu on

siis meillä pitää olla sellainen järjestelmä jossa jokainen vihjekin siitä että tuontielintarvike ei ole määräykset täyttävä tulee tutkintaan

se oli sitaatti vaan eikä mitään muuta

sehän merkitsee arvoisat edustajatoverit sitä että siis tämän määrän mukisematta saksan kansa on maksanut ja infra on valmiina

pitäisi keskustanuorten esitellä kaiveristuksen kuudestoista asian puimista on jo nyt kiinni tuossa siis vasta yksitoista

siitä puuttuu kokonaan vesistönsuojelullinen ja työsuojelullinen puoli ja ympäristöpuolellakin oli niin onttoa että silloin kun se ensimmäinen ympäristölupa haettiin siinä puhuttiin vaan nikkelistä ja vähän muista mutta uraanista ei käytännöllisesti katsoen yhtään mitään

minusta tämä on hieno uusi asia ja persut ovat sitä vastaan

ukkolalle siitä minkä takia sitten ei ole niitä putkia vedetty sinne yhdyskuntiin elikkä sitä lämmintä vettä kaukolämpönä

ensiksi oli maaseutupoliittinen selonteko sitten eri valiokunnat ryhtyivät antamaan siitä lausuntojaan ja sitten maa ja metsätalousvaliokunta valmistelemaan mietintöä joka nyt on täällä

elikkä siis reilusti ilmoitti että asianlaita on näin niin että seuraavissa hallitusneuvotteluissa joissa varmaan sitten demarit haluavat olla mukana tämä asia hoidetaan sitten asiaan kuuluvalla eleganssilla kuntoon

elikkä siis tässä on semmoinen totaalinen ajatusvirhe ja se kannattaisi niittenkin jotka suhtautuvat kriittisesti näihin uusiutuvan energian asioihin ottaa huomioon

ne sitten heillekin keskustelussa jo ollutkin osio kakstoista samoin susi ja terveysvaliokuntaan

edelleen niistä ingressissä mainituista syistä meidän suomalaistenkin pitää pitää huoli siitä että koko se peltoala joka meillä on käytettävissä on myöskin tuotantokunnossa

arvoisa puhemies

ukkola mitä oltiin kuuntelemassa fennovoiman esittelyssä niin kyllä on niin kauaksi viety lähimmästä taajamasta fennovoiman laitoksetkin että siinä rupeaa jo putket loppumaan rautaruukilta

keskustelua käytiin asia kolmetoista samoin b kaksi ja neljätoista samoin teki asian viisitoista os

virolaisen puheenvuorossa käsiteltiin aivan mainiosti tätä erityisryhmien asuntotilannetta ja olen täsmälleen hänen havaintonsa kanssa ihan samaa mieltä

mutta siinä viime metreillä tapahtuikin niin että kun kaikki oli suurin piirtein kirjattu tuohon mietintöön ylös niin valtioneuvosto teki keskuudessaan jonkinlaisen periaatteellisen kannanoton bioenergiapaketista

kallion puheenvuorossa kun hän erinomaisen hyvin perusteli sitä miten tätä läpinäkyvyyttä voitaisiin saada esiin

olen erittäin masentunut siitä että kaupan ketjut tulevat sanomaan päin naamaa että he eivät halua kuullakaan sanaa lähiruoka

mutta uskaltaisin vielä täydentää sitä havaintoa sen merkittävyyttä lisäävällä havainnolla nimittäin sillä se näkyy aivan erikoisesti muun muassa oulussa että näihin erityisryhmiin liittyvät taloudet ovat kovassa muuttoliikkeessä tällä hetkellä

hän viittasi verotukiin ja tarkastusvaliokunnan kannanottoihin verotukiin liittyen

syöttötariffilakihan on siellä sellainen että jokaisella tuotantomuodolla on oma lukunsa

jos se otetaan vakavasti jos se tuodaan tänne saliin vakavasti otettavana asiakirjana se muuttaa tämän koko tarinan aivan kokonaan toisenlaiseksi niin perustavaa laatua olevalla tavalla että tuossa sinänsä hyvässä mietinnössä ei jää yhtään kiveä paikalleen

ministeriö oli valinnut sinne varsinaiset ristoreippaat oikein kerta kaikkiaan tämmöisen tammisolakohan sen herran nimi on dosentin johdolla ja siellä oli kaikki servot auki mitä maailmankaikkeudessa voi olla ja autuuden sanomaa tuli putken täydeltä

siellä perusteet määräytyvät aivan erikseen ne eivät kopioi toisiaan vaan jokainen on erikseen säädelty ja rakennettu

ja myöskin biomassan käyttö erikoisesti maissiahan siellä käytetään maissituotannossa niitä jäteosuuksia

suhteessa asukasmäärään se on erittäin korkea määrä

se oli arvokasta siinä mielessä että se herätti mielenkiinnon näihin asioihin että mistäs tässä nyt oikein on kysymys ja miksi tämä pitää näin auvoisena esitellä

kun täällä ystävät sosialidemokraatit aina silloin tällöin toteavat että hallitus ei kuuntele yhtään mitään mitä he arvokkaasti toteavat niin minä arvoisa puhemies luen täältä lakialoitteen perusteluista

tämä merkitsee juuri sitä mitä te sanoitte että tarvitaan nyt erittäin pikaisesti erityisryhmien asuntotuotantoa

kauniston äsken käyttämä puheenvuoro

kun täällä on hyvin esitelty tämä hallituksen esitys niin minä käytän tässä nyt vähän aikaa vastauspuheenvuoroon koottuun vastauspuheenvuoroon

näin pitää tehdä se on välttämätöntä ja myöskin sellaisella joustavalla menettelyllä että juuri niillä perusteilla jotka lakialoitteessa on todettu tätä ruvetaan soveltamaan tämän vuoden alusta lukien niin että katkosta siihen väliin ei tule joka sotkisi sitten näitä rahavirtoja ja muita asioita

satonen heitteli tässä aika kovaa tekstiä ehkä kovinkaan paljon ajattelematta sitä mitä tämä korea vertailu itse asiassa piti sisällään

sitä tingattiin ja tingattiin ja tingattiin ja lopulta sitten tuli jotakin jotakin sellaista satoja ja tuhansia euroja per yksikkö

otan yhden esimerkin kuvaamaan sitä mitenkä tämä homma oikein menee

arvoisa puhemies

etelä korea on ehkä maailman voimakkaimmin uusiutumattomista energiavaroista riippuvainen valtio ylivoimaisesti ehkä jossa korkeaa osaamista vaihdetaan raakaöljytisleisiin ja ydinvoimaan uraaniin

kyllä nyt on hallitus kuunnellut täydellisesti sosialidemokraatteja ja tämmöinen päätös on jo eilispäivänä tehty

arvoisa puhemies

itse asiassa tarvitaan yksi ainut henkilö joka on sitä mieltä nykyisellään siis että lajike hyväksytään

dust ja kustos on arvoisa puhemies vinssillä puhe vain edustaja tilattu jälkeen taas tapahtuu pieni tekninen oman että näin toimitaan

sehän tapahtuu sillä tavalla että on juuri sellainen asenneilmasto maatalousneuvostossa kuin juuri tällä hetkellä on elikkä ei ole jäsenvaltioista määräenemmistöä eikä määrävähemmistöä jolloinka komissaari yksin ratkaisee sen mikä on oikein ja hän kun on tätä mieltä että hyväksytään hyväksyy ja siinä kaikki

siinä lähellä on valtio jolla ei ole tätä mahdollisuutta ollenkaan elikkä se joutuu tulemaan toimeen aivan kokonaan toisella tavalla

hallituspuolueitten piiristä käytetään erittäin perusteltuja ja hyviä puheenvuoroja jotka vastaavat täydellisesti sitä kuvaa mikä itselleni on muodostunut siitä millä tavalla nämä jäteasiat pitäisi hoitaa

arvoisa puhemies

siinäkin suhteessa nämä lainsäädäntöprosessit ovat järkevöityneet merkittävässä määrin että tämmöinenkin menettely on mahdollista silloin kun siihen tarvetta on

silloinhan energia saatiin pellolta ja hevonen loi sen käyttövoimaksi

heinäluoma vaati aikaisemmassa puheenvuorossaan sitä että tämä saksan hallituksella hallussa oleva nimiluettelo tulisi neuvottelujen kohteeksi niin että siinä mahdollisesti olevat suomalaiset nimet otettaisiin myöskin suomalaisten viranomaisten tietoisuuteen

arvoisa puhemies

ensinnäkin ed

satoselle muutoin kylässä kolkkanen kolehtinä vastauspuheenvuorot ja kyllä tämmöinen kollektiivinen vastauspuheenvuoro tulisi kommentti kysymykseen siitä olisiko ed

arvoisa puhemies

se johtuu minun mielestäni siitä että meillä suomessa on ollut niin häveliästä mediaa että ei häveliäisyyden takia kerrota siitä että tanskassa mistä tuodaan possunlihaa salmonella on niin levinnyt joka paikkaan että sieltä ei ikään kuin oikein joukosta pysty katselemaan ulos

tokaisu rahaahan kyllä on on usein toistettu kuvaus ajastamme

se tarkoittaa jo sitä että sen potentiaalinen teoreettinen kasvualue on aivan etelärannikko ja se loppuu siihen

arvoisa puhemies

täällä suomessa jo tällä hetkellä tiettävästi on se liechtenstein lista verohallituksen pääjohtajan kassakaapissa niin että kaikki arvovaltaiset tahot vaikuttamaan verohallituksen pääjohtajaan

siis hän on niitä harvoja varmoja tässä suhteessa hän on tieteellinen esimerkki tästä

mutta mitä siinä on itse asiassa luvattu

tämä on aika mielenkiintoinen juuri tällä hetkellä näissä gemoasioissa sillä tavalla että aikoinaan keksittiin että bacillus thuringiensiksessä on sellainen geeni joka tuottaa siinä bakteerissa niin sanottua bt toksiinia ja nyt jos siirretään se geeni siitä bacillus thuringiensiksestä maissiin niin se tämän mukaan jatkaa sitä myrkyn tuottamista tämä geeni siinä kasvissa niin että se tappaa tässä maississa kasvavan koisan toukan maissikoisan toukan

arvoisa puhemies

ja se toimii tällä tavalla

kuka muu meistä hallituspuolueissa olleista kansanedustajista on saanut sellaisen erityisen kohtelun omalta puolueeltaan kuin ed

kumpula natrille niin kohta se tulee sitten koko litania ja selvitys teille siitä mitenkä tämä järjestelmä oikeastaan toimii ja millä tavalla se on aikaisemmin toiminut jnp

meille tuodaan riista nimikkeellä saksanhirveä uudesta seelannista ja siitä suuria eriä joudutaan raakkaamaan matkalla takaisin kun ne ovat salmonellan saastuttamia eriä

jos otetaan ihan vakavasti se mitä hän äsken totesi niin siirrytään virtuaalisavuun ei mitään muuta että ei rupea kähisemään kyllä kurkut siinä sen virtuaalisavun kanssa

esa lahtela

ja hän kertoo valitsijoilleen puhelimessa tuolla käytävillä mitä uskomattomimpia tarinoita taistelustaan kansan puolesta ja se on johtanut siihen että hän on omilla äänillään täällä

kilpailuyhteiskunnassa yhteiskunnalliset velvoitteensa laiminlyövä toimija on ylivertaisessa asemassa rehelliseen yrittäjään nähden

siis toisin sanoen eivät kuitenkaan samaiset tahot toimi sillä tavalla hallituksen sisällä että se johtaisi siihen että nämä oivat ja ihanat ja upeat periaatteet voisivat toteutua

jotkut sitten pääsevät tänne meidänkin ravintolan tarjontaan jnp

täytyy sopeuttaa kysymys tähän keskusteluvaiheeseen ja käyttää tästä marjanpoiminnasta puheenvuoro koska ei näytä olevan oikein se ydinasia tässä edustajien hallinnassa

totean vaan lyhyesti tähän sen että sellaista taloudellista tilannetta joka meillä nyt on jo käynnistynyt ja joka syvenee lähimpien parin vuoden aikana ei ole ollut

mukavaa näistä on keskustella ja hienoja puheita on upeaa kuunnella mutta sitten toisaalta toivoisi että näin perustavaa laatua olevissa asioissa myöskin edistyttäisiin ja edistettäisiin oikeita tavoitteita

kun oikeamieliset verotarkastajat käynnistivät toistakymmentä vuotta sitten taistelua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta vastaan monet avaintahot valtionhallinnon huipulla ja elinkeinoelämää edustavissa keskeisissä järjestöissä eivät innostuneet asiasta lainkaan

arvoisa puhemies